nythän muut maksuvelvolliset itse asiassa joutuisivat maksamaan yliopistoilta saamatta jäävän maksuosuuden vaikka niiden palveluksessa olevan henkilöstön työttömyysturva on identtinen eli vakuutusperiaatetta ei siis tässä sovelleta

me sosialidemokraatit haluamme eusta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kilpailukykyisen tasa arvoisen ja ennen kaikkea korkean työllisyyden unionin

arvoisa puhemies

esitetty lakiuudistus voimaan tullessaan johtaisi siihen että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu määräytyisi epätasa arvoisesti lain soveltamisalan piiriin kuuluvien työnantajien kesken

yksittäisen työnantajan tai työnantajaryhmän taloudellinen tilanne ei voi olla perusteena poiketa yleisestä maksuvelvollisuudesta

uskon että kansalaisten kannalta eun olemassaolon oikeuttamiseksi tärkeimpiä asioita ovat perusoikeudet tasa arvo sosiaali ja terveyspalvelut ja ennen kaikkea työllisyys

yliopistojen taloudellinen tilanne pitää jo nyt turvata niin että yliopistot voivat hoitaa työantajan velvoitteet aivan samalla tavoin kuin muidenkin työnantajien on hoidettava riippumatta työnantajan mahdollisista rahoitusvaikeuksista

näihin kaikkiin asioihin eun on pystyttävä vaikuttamaan positiivisesti ja kehittävästi jotta ihmiset kokevat unionin tarpeelliseksi ja turvalliseksi järjestelmäksi

eussa on lisättävä sosiaalista vuoropuhelua mikä sisältää esimerkiksi työntekijöiden tasavertaiseen suojeluun keskittyvän vähimmäislainsäädännön luomisen sekä työehtosopimusten ja lakko oikeuden kunnioittamisen

kun lukee tätä mietintöä niin voisi todeta että aika paljon samanlaisia näkemyksiä oli myöskin vaikkei niitä suoraan ole kirjattukaan tähän mietintöön eräillä hallituspuolueiden edustajilla valiokuntakäsittelyssä

yhtyen ed

tuula peltosen käyttämiin puheenvuoroihin ja niissä esitettyihin perusteluihin kannatan hylkäysehdotusta

kiitos

arvoisa puhemies

tälle näkemykselle jonka he tuovat esille on toki olemassa vahvat perustelut mutta toisaalta yliopistot ovat nyt siinä tilanteessa joka myös on todellisuutta ja tilanteesta tulee mennä eteenpäin

silloin tämä hallituksen esitys yliopistojen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on tässä tilanteessa vaihe jolla voidaan mennä askeleita eteenpäin

aivan kuten edustajakollegat edellä toivat esille niin jo yliopistolakiuudistuksen yhteydessä ainakin minä itse henkilökohtaisesti näin nämä ongelmat olivat nähtävissä ja samoin kaiken aikaa näin ne ongelmat jo silloin kun tätä yliopistolakiuudistusta oltiin voimakkaasti ajamassa

ongelmat tulevat juuri tästä yksityiseltä vapaalta sektorilta saatavan rahoituksen eriarvoisuudesta

kritiikki jota silloin esitin on nyt ollut lehdissä luettavaa todellisuutta ja tässä tilanteessa nyt ollaan ja tähän on jouduttu ja silloin minä ymmärrän että tältä pohjalta myös tämä hallituksen esitys tilanteessa eteenpäinmenemiseksi on annettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan kirjattu tavoite varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun hallinnon ja ohjauksen siirtämisestä opetus ja kulttuuriministeriöön on kauan odotettu ja tarpeellinen uudistus ja muutos

peltonen sanoi niin nyt on kaksi kuukautta vierähtänyt ja nyt yliopistot ehdottomasti tarvitsevat nämä säästöt tässä ja nyt palkanmaksun yhteydessä niin että tämä laki on nyt hyväksyttävä

hallinnon siirto on sinänsä kylläkin vain välivaihe uudistamisen kokonaisuudessa mutta sillä edesautetaan ja valmistetaan sitä jatkotyötä joka tästä käynnistyy seuraavaksi

sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli hyvin esille että tehtävää on vielä muun muassa käsitteiden selkeyttämisessä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen määrittämisessä lainsäädännössä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun edustaja mäkipää viittasi jo tuossa tampereen tunnelivaihtoehdosta luopumiseen niin minä voisin kyllä rata asioissakin pikkuisen tuon tampereen jättää vähemmälle

näin ollen töitä tämän lainsäädännön puitteissa riittää vielä monella taholla ja tämä välivaihe vaatii hyvää yhteistyötä muun muassa opetushallituksen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välillä

laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan parhaimmillaan tasoittaa erilaisista perhetaustoista johtuvia lähtökohtaeroja ja estää eriarvoistumista sekä tietenkin löytää yhteys kasvatusketjussa joka lähtee liikkeelle hyvässä yhteistyössä kodin ja päiväkodin kanssa

arvoisa puhemies

tämäkin esitys kertoo siitä että tämä hallitus tekee kauaskantoisia ratkaisuja ja tulevaisuusorientoitunutta politiikkaa vaikka elämme taloudellisestikin haastavia aikoja mutta juuri lastenkasvatukseen ja perhetaustoista johtuvien erojen tasoittamiseen on tärkeä kohdistaa huomiota

näillä asioilla rakennetaan tulevaisuuden välittävää suomea

arvoisa puhemies

kun nyt käsittelemme paljonkin kiistaa herättänyttä ulkomaalaislain muutosta olisi mielestäni kultaiseksi langaksi otettava ajatus toisen ihmisen suvaitsemisesta kunnioittamisesta ja lähimmäisen vastuusta

arvoisa puhemies

jos tarkoituksena on todella säätää laki siitä että ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi järjestettävästä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta annettaisiin uusia määräyksiä ja tarkennuksia asia on todella tärkeä

ulkopoliittisen instituutin tuoreen selvityksen mukaan hyvinä taloudellisina aikoina yhteismarkkinat ja työvoiman vapaa liikkuvuus näyttäytyvät myönteisinä asioina taantuman oloissa ne taas nähdään helposti kielteisinä tekijöinä

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta piti ehdotettua ratkaisua erityisesti pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja muiden suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täysimääräisen toteutumisen kannalta perusteltuna

vaikka nyt käsitellään ammatilliseen koulutukseen valmistavia opintoja mielestäni olisi hyvä tässä yhteydessä pohtia ihan yleisesti perusopintonsa päättävien valmentamista

huolta olisi kannettava nimenomaan myös kansainvälisestä solidaarisuudesta ja siitä kuinka lain soveltaminen erityisesti humanitaarisen suojelun osalta tulee toimimaan

olen itse pohtinut koko koulutusjärjestelmäämme tulisiko jo alakoulun jälkeen vietettäviä kouluvuosia nimetä heti valmentaviksi opinnoiksi ja kehittää opetussuunnitelmia sen mukaisesti enemmänkin ohjaaviksi

hallintovaliokunnan muutosesityksissä esitettiin hallituksen esityksestä poistettavaksi ne ilmaisut jotka ovat epämääräisiä ja väljiä ja joiden sisältö ei ilmene myöskään perusteluista

tämän tarkoitus on nimenomaan puuttua korkeakoulutettujen asiantuntijoiden kehittämiseen ja luoda siihen parempi väylä ja tietenkin myös mahdollisuus parantaa nuoren koulutusmahdollisuuksia ja tutkinnon suorittaneiden opiskelua ja tietenkin tällä asiantuntijoiden kehittämisellä mahdollisuuksia myös uusille aloille mitä myös edustaja eloranta tässä työelämän osuudessa korosti

ehkä ratkaisu ei ole opinto ohjauksen lisääminen ja sen vaatiminen vaan sen ajoittaminen oikein

sen tavoitteena on varmistaa yhtäältä se että jäsenvaltioissa sovelletaan yhteisiä perusteita kansainvälistä suojelua tarvitsevien yksilöimisessä ja toisaalta se että nämä henkilöt saavat vähimmäistason mukaiset edut kaikissa jäsenvaltioissa

alan harrastajat ja yrittäjät katsovat että nämä suunnitellut rajoitustoimenpiteet eivät millään lailla lisää yleistä järjestystä ja aseturvallisuutta vaan pikemminkin päinvastoin

arvoisa puhemies

samoin olen miettinyt onko näitä valmistavia opintoja harjoitettava eri koulutusasteilla vai tulisiko niitä keskittää

tarkoitus on että luodaan selkeä asema säädöksissä ja muodostetaan uuden koulutustyypin tutkintokoulutus täydennyskoulutuksen rinnalle ja määritellään tietenkin tavoitteet ja reunaehdot

onko siis oikein että meillä järjestetään eri koulutusasteille omat valmistavat opinnot ja tarkoitan tässä nimenomaan perusopintojen päättämisvaihetta

muutokset jotka johtuvat eräiden eu direktiivien vaatimusten soveltamisesta kansalliseen lainsäädäntöömme ja esitykset jotka keskittyvät ensimmäisen aseen hankkijan soveltuvuuden arviointiin ja joilla hallitusti parannettaisiin viranomaisten mahdollisuuksia saada hankkimis ja hallussapitoluvan myöntämisedellytysten selvittämisiin liittyviä tietoja esimerkiksi puolustusvoimilta ovat oikean suuntaisia ja pääosin kannatettavia

työelämä on merkityksellinen tässä kokonaisuudessa

voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan tilapäinen oleskelulupa myönnetään henkilölle jolla ei ole perusteita oleskeluluvan saamiseen mutta jota ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa maasta ainakaan välittömästi esimerkiksi sairauden vuoksi

uuden esityksen mukaan suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettäisiin tilapäisen oleskeluluvan sijasta jatkuva oleskelulupa heti ensimmäisenä lupana jos henkilön maasta poistaminen ei ole hänestä riippumattoman teknisen esteen vuoksi mahdollista

sen sijaan nyt käsiteltävänä olevan esityksen sisältämät monet rajoittamis ja valvontatoimenpiteet ovat alan harrastajien ja yrittäjien mielestä tarpeettomia ja osittain jopa kansalaisten perusoikeuksia rikkovia

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mukaisia lakiehdotusta ensimmäinen kerta oli päättynyt ensimmäiseen käsittelyyn yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa

meillä on jo yhtenäinen perusopetus eikö sitä tavallaan voisi jatkaa ja jalostaa valmentavalla loppujaksolla josta voisi ohjautua toisen asteen eri opintoihin

me sosialidemokraatit esitimme että pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisen toteuttamiseksi kunnille maksettavia pakolaisten kotoutumisesta aiheutuvien kustannusten korvauksia nostettaisiin

itse kuitenkin kiinnittäisin huomiota mieluiten siihen mitä muutoksia uudistus tuo opiskelijoille ja toisaalta ammattikorkeakoulujen elinvoimaisuuden säilyttämiseen

se ikävä asia tästäkin löytyy harmittavasti että todetaan että tämä ei lisää ammatillisen koulutuksen kokonaiskustannuksia ja vielä todetaan että tämä kustannusmäärä on siellä opiskelijakertoimissa mukana

tärkeää on että korkeakoululaitos muodostuu jatkossakin kahdesta erityyppisestä korkeakoulusta joilla on jatkossakin omat toisiaan selkeästi täydentävät profiilit sekä tutkinnot

sidosryhmät ovatkin vaatineet että laki tulee palauttaa välittömästi uudelleen valmisteltavaksi

arvoisa puhemies

monen alan asiantuntijan mielestä ikärajojen nostaminen ei poista surmatöitä vaan se vain vaikeuttaa kohtuuttomasti alan harrastajien sekä aseiden omistajien toimintaa

kaiken kaikkiaan meidän tulee edistää toimia myös kotouttamislain puitteissa jotta maahanmuuttajataustaisten sopeuttaminen uuden kotimaan oloihin olisi kaikille helpompaa niin tulijalle kuin vastaanottajille

mutta onko tässä otettu huomioon kaikki nämä kustannukset ja onko tämä riittävä ja eihän tämä vain syö pois tästä muusta opetuksesta se on minun huolen aiheeni

alus

laissa ehdotettu itsenäinen oikeushenkilöasema parantaa valiokunnan saaman selvityksen mukaan ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa muun muassa yksinkertaistamalla yhteistyöhön liittyvää päätöksentekoa

onko määräraha kaikkinensa siihen riittävä

nyt käsillä olevaa aselain uudistusta ovat siivittäneet luonnollisesti hyvin vahvasti jokelan ja kauhajoen jälkeen tulleet niin sanotut tunnekuohut joissa metsästystä ampumaurheilua aseita ja kunniallisia aseiden omistajia tuntemattomat äänekkäät piirit ovat näistä koulusurmista saaneet hieman populistisen tekosyyn vaatia aseiden omistuksen radikaalia rajoittamista tai jopa täyskieltoa vaikka todelliset syyt joukkomurhiin ja myös tehokkaat keinot niiden ehkäisemiseen löytyvät aivan muualta

arvoisa puhemies

nykylainsäädäntö ei salli korkeakoulututkinnon ja siihen liittyvän tutkintotodistuksen antamista maksullisena palveluna tilaajamaahan jos opiskelijalta peritään siellä jonkinlainen maksu

tapasin tässä ammattikorkeakoulun opettajia ja väkeä ja he toivat esiin tilauskoulutukseen ja duaalimalliin liittyvien asioiden lisäksi sen että ammattikorkeakoulujen rahoituksessa laadun tulisi olla tietenkin se ratkaiseva kriteeri

mielenterveysongelmaa ei voi hoitaa aselain kiristämisellä mutta mielenterveysongelmaisille ei pidä antaa aseita mikä voidaan estää jo nykyisen lainsäädännön puitteissa

tilauskoulutus tarjoaa suomelle merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia jotka tulisi hyödyntää

oli hyvä että sivistysvaliokunta kävi keskustelun tilauskoulutuksen tilanteesta ja totesimme että tilauskoulutuksen esteet on pystyttävä poistamaan tulevaisuudessa

esityksessä ehdotettiin myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyyden muuttamista pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tutkintoa opiskeleville opiskelijoille

arvoisa puhemies

näillä tutkimustuloksilla pitäisi olla merkitystä kun väitetään ampuma aseiden lupaehtojen kiristämisellä saatavan aikaan merkittäviä tuloksia henkirikosten määrän pienentämisessä

on erittäin iso ja tärkeä asia että ammattikorkeakouluopiskelijoille saadaan järjestettyä kunnon opiskelijaterveydenhuolto

keski ikäiset työttömät miesalkoholistit eivät varmasti ole niitä todennäköisimpiä ampuma aseluvan hakijoita ja heidän lupahakemuksensa ovat helposti hylättävissä jo nykyisestä ampuma aselaista löytyvillä perusteilla